puhemies

kun minä katson ruotsin hallintoa siellä on edelleen perinteiset lääninhallitukset ja maaherrat ja hallinto toimii erittäin hyvin kaiken kaikkiaan ruotsissa

ja sanon että jos tässä salissa huomenna päätettäisiin että suomi ei ole mukana siitä seuraisi hyvin nopeasti tartuntaefekti joka johtaisi siihen että meillä saattaisi olla täysi kaaos rahoitusmarkkinoilla koskien eräitten merkittävien eurooppalaisten valtioitten joukkovelkakirjalainoja joita ei enää kyettäisi siinä tilanteessa hallitsemaan

voitteko te kertoa nyt tässä julkisesti kuinka paljon ammattiyhdistysliike on satsannut hänen kampanjaansa ja kuka tukea on antanut koska se tieto on mielestäni erittäin tärkeä myöskin sosialidemokraattien jäsenille ennen suoritettua valintaa

monacon verosopimus pohjautuu oecdn mallisopimukseen ja siitä syystä on luonnollista ettei tässä kovin paljon verotusasiantuntijoita tarvittu koska nämä kaikki verosopimukset toimivat samalla tavalla

mielestäni on selkeä ihmisoi keuskysymys se että samasta asiasta ei saa antaa kahta rangaistusta ja ihmisoikeustuomioistuin on tässä oikeassa ja mielestäni sitä kyllä oikeastaan edellyttää myöskin suomen perustuslaki

tästä syystä on ollut laaja parlamentaarinen tahto pyrkiä parlamentarisoimaan päätöksentekoa suomalaisessa yhteiskunnassa ja vähentämään presidentin valtaoikeuksia

mutta meillä ei ole varaa tehdä tätä uudelleen

se mikä on olennaista on se että siinä tilanteessa kun henkilö luopuu osakkeistaan hän saa tietysti myyntihinnan mutta verotuksessa myyntihinnasta vähennetään sitten hankintahinta josta vähennetään sitten se vähennys jonka hän on saanut tehdä pääomaverotuksessa aikanaan

muuten oma velkataakkamme kasvaisi liian suureksi

tämä on sillä tavalla merkittävä ratkaisu myöskin että nyt suomessa ensimmäistä kertaa laitetaan perusoikeudet tietyn euroopan unionin soveltamissäännöksen edelle ja mielestäni todellakin perustellusti koska takautuvasti lainsäädäntöä ei pidä mennä muuttamaan

nyt hallituksen esitys korjaa ne puutteet joita meillä tällä hetkellä tässä suhteessa on ja se on hyvin tarkkaan harkittu

eli tietysti eussa on paljon pieniä asioita niin sanottua sälää mutta on tärkeätä että kaikki merkittävät asiat ulko ja turvallisuuspolitiikan alalta käydään niin sanotussa tp utvassa lävitse ja niistä voidaan käydä keskustelua ja voidaan tehdä myöskin linjauksia niitten osalta vaikka linjaukset viime kädessä jäävätkin sitten valtioneuvoston vastuulle

tästä aiheutuu varsin suurta hämmennystä

ihan pitäisi miettiä sitä pitäisikö mennä vanhan ajan sitten näitten läänien lukumääräähän lisättiin läänijärjestelmään ja katsoa että meillä olisi tämmöiset suhteellisen suuret läänit

perussuomalaisten puheenjohtaja timo soini totesi ennen vaaleja televisiossa että portugalin ajautuminen maksukyvyttömyyteen voisi johtaa taloudelliseen kriisiin

perustuslakivaliokunta antoi asiasta lausunnon jonka pohjalta sitten korkein oikeus teki tietyn tulkinnan jossa on ehkä se ongelma että oikeastaan kun on vanhoilla säännöillä eletty niin nyt ollaan tilanteessa jossa oikeuteen tiettyjä juttuja ei voida viedä

me lähdemme siitä että pidetään huolta siitä että kreikka toteuttaa sopeuttamisohjelmansa ja pitää huolta siitä että se palaa järjestelmään jossa se kykenee maksamaan velkansa

on toivottavaa että unionin komissio myöskin pitää huolta siitä että unionin alueella noudatetaan yhteistä valtiosääntöperiaatetta ja sen mukaisesti voidaan soveltamissäännöksissä toimia

kun puhutaan suomen kokonaisvastuista pitää muistaa se että ervvn kapasiteetti evmn kapasiteetti eivät ole suomen vastuita vaan ne ovat lupauksia siitä mihinkä asti me kenties voimme mennä mutta se eteneminen vaatii aina eduskunnan suostumuksen

arvoisa puhemies

hän kuitenkin vähätteli seurauksia toteamalla että lamoja tulee ja lamoja menee

perustuslakivaliokunnan mielestä tällaiset omaisuuden suojaan ja myös sananvapauden käyttämiseen ja toteutumisen edistämiseen liittyvät seikat eli jos verkko ei toimi sananvapauskaan ei toimi ovat hyväksyttäviä ja painavia perusteita tietoverkoissa harjoitettavaan viestintään kohdistuville rajoituksille

hallituksen toteuttama elvytyspolitiikka on siis toiminut hyvin vaikka kansainvälisen talouden tilanteen epävarmuus jatkuu edelleen

antti rinnehän voisi ottaa tässä suhteessa aloitteen ja sanoa että nyt tässä kampanjassa me julkistamme kaikki tuet joita me olemme saaneet tätä puheenjohtajavaalia varten ja tällä tavalla viedään tätä demokratiaa eteenpäin minkä jälkeen täällä eduskunnassakin voisi lähteä siitä että myöskin puolueitten puheenjohtajavaaleissa vaaliavustukset pitää julkistaa

tämä helpottaa sitä että kun voi pääomatuloista vähentää niin se merkitsee sitä että riski huonoista sijoituksista käy pienemmäksi koska meillä ongelma tänä päivänä on se että jos tekee myyntitappion sen voi vähentää pelkästään myyntivoitosta ja se rajoittaa tätä vähennysoikeutta olennaisesti ja henkilölle joka harjoittaa sijoitustoimintaa saattaa syntyä merkittäviä myyntitappioita joita ei voi verotuksessa hyödyntää

ministeri ihalainen aivan oikein totesi että on olemassa tarve selkiyttämiselle

on poistettava kannustimet rikkoa sääntöjä

tällainen ajattelutapa on kylmää kyytiä suomalaisille

sen lisäksi myöskin annettiin mahdollisuus antaa pääministerin ilmoitus mikä vahvisti hallituksen ja eduskunnan välistä suhdetta

no jos on tarve selkiyttämiselle niin sitten kysytään mistä syystä on kysymys toissijaisuudesta kun tosiasiassa tässä on kysymys yritysten vapaasta sijoittautumisoikeudesta eli eun perusvapauksista joista säädetään eu tasolla

se tuskin lohduttaa yrittäjää joka joutuu kertomaan työntekijöilleen että töitä ei enää ole

suomen vastuut ovat kreikan kaksi lainajärjestelyä irlannin järjestely ja portugalin järjestely ja keskustahan on ollut näissä kaikissa mukana lukuun ottamatta kreikan toista lainajärjestelyä joten tässä suhteessa laaja yhteisymmärrys salissa on ollut puolueitten kesken

tältä osin valiokunta korostaa sitä että ei pidä asettaa sitten kun aikanaan tavallisella lainsäätämisjärjestyksellä tavallinen laki hyväksytään sille millä tavalla tuo aloite tehdään kovin suuria vaatimuksia

eli monen maan kanssa meillä on semmoinen tietojenvaihtosopimus että automaattisesti annetaan tietoja kun se usein perustuu siihen että on lähdevero joka peritään ja sitä koskevat tiedot annetaan toisen maan veroviranomaiselle

samalla kun hallitus vähentää velanottoa menolisäyksiä tehdään niin että ne kohdistuvat nimenomaan työllisyyden ja osaamiseen vahvistamiseen

jos on se viedään tuomioistuimeen se ratkaisu on julkinen siellä se käsitellään

mutta arvoisa puhemies haluan vain kun minulla on varsinainen puheenvuoro tässä yhteydessä lyhyesti todeta sen että mielestäni tätä lääninhallitusproblematiikkaa pitäisi ihan pohtia ja annan vahvan tukeni kyllä edustaja zyskowiczille hänen puheenvuoronsa johdosta jälleen kerran

se on kallista ja uskon että tämmöinen äkillinen toimenpide todellakin vaarantaisi talouskehityksen euroopassa ja johtaisi massatyöttömyyteen ja sitä kokoomuksessa ei haluta

nyt jatkossa vain täytyy katsoa se että kun veronkorotusta ei enää voida antaa jos asia menee tuomioistuimeen niin se tuomioistuimen rangaistustaso on niin ankara että se on selvästi ankarampi kuin hallinnollisessa menettelyssä tehdyt ratkaisut

maailmantalouden heilahtelut eivät ole yksin pienestä suomesta kiinni mutta suomalaiselle kansanluonteelle on vieras ajatus että nostaisimme kädet pystyyn ja antautuisimme virran vietäväksi tietäen että edessä on jyrkkä putous

kaikki eu asiat jotka olivat lainsäädännön alaa tärkeitä ja myöskin yhteinen ulko ja turvallisuuspolitiikka annettiin hallituksen toimivaltaan mutta rakennettiin hallituksen valvomiseksi erittäin tehokas koneisto joka meillä on suuri valiokunta jonka kautta kaikki eu ratkaisut on vietävä lävitse ja eduskunta voi täsmentää suomen kantaa hallitukselle siitä mikä hallituksen kanta on

mitä tulee suomen pankin vastuihin niin kuitenkin pitää muistaa että suomen pankki vaatii vakuudet antamalleen lainotukselle ja sen lisäksi siellä on myöskin omaa pääomaa joten tässä suhteessa vastuita on tiettyyn rajaan asti myöskin rajattu mutta edustaja zyskowicz voi käydä tätä tarkemmin lävitse

puhemies

edustaja ruohonen lernerille on syytä todeta ensinnäkin se että kaikkia ehdokkaita pitää kohdella yhdenvertaisesti ja silloin tietysti on tarkoituksenmukaista että se menee tarkastusvirastolle

arvoisa puhemies

nyt tällä hallituksen esityksellä päästään tilanteeseen jossa tappiotkin voi vähentää mutta pääomatuloista ja tällä tavalla pidetään huolta siitä että verotus on selkeästi oikeudenmukaisempaa

valiokunta toteaa että tärkeätä on että myöskin internetin välityksellä näitä nimikirjoituksia voidaan kerätä tosin luotettavalla tavalla se on olennaista

tietysti oikeastaan peruskysymyshän tässä on se halutaanko että nämä kiistakysymykset ratkaisee jatkossakin eu tuomioistuin vai onko näin että luotetaan poliittisiin päätöksentekijöihin jotka tekevät säännökset joidenka mukaan toimitaan

arvoisa puhemies

ja tietysti kun sen vähennyksen saa tehdä sijoituksen tehdessään se tarkoittaa sitä että tietysti hyödyn saa verotuksessa jonkin verran aikaisemmin ja voitto kertyy sitten vasta myöhemmin

perustuslakivaliokunnan mukaan keskeisten yrityssalaisuuksien taloudellinen merkitys saattaa olla yrityksen kannalta niin suuri että niiden turvaamiseen liittyvät seikat ovat hyväksyttäviä ja painavia perusteita viestintään kohdistuville rajoituksille

mutta totuus on se että hallintarekisterit ovat kansainvälisesti yleisesti käytössä ja siitä syntyy se ongelma että jos meillä ei ole tätä mahdollisuutta se olennaisesti vähentää sijoitusmahdollisuuksia suomeen tai suomalaisen yrityksen mahdollisuuksia saada ulkolaista pääomaa

se tehtiin juuri nimenomaan siitä syystä ettei tule valtavan paljon niin sanottuja turhia ilmoituksia joissa kuitenkaan ei synny mitään sidonnaisuutta ja tällä tavalla on putsattu aika suuri osa näistä ehdokkaista joilla ei ole merkittävää kampanjaa kaiken kaikkiaan pois

uskon että eu tuomioistuin ottaa enemmän huomioon yritysten vapaan sijoittautumisoikeuden kuin poliittiset päätökset neuvostossa ja parlamentissa ja olen sitä mieltä että tämä suomen linja on oikea

mitä vakuuksiin tulee olennaista on se että suomi on saanut vakuudet ei se millä tavalla kreikka on järjestänyt ne kunhan ne vakuudet vain ovat toimivia ja ne ovat

tässä tilanteessa kun meillä ei ole juurikaan inflaatiota voidaan sanoa että talouspoliittisesti toimenpide on sinänsä perusteltu koska tarvitaan rahoitusta ja se ei lisää inflaatiota

sitten on myöskin tärkeätä huomata se että voihan omistaja olla jokin ulkomainen yhtiö mutta sen omistajathan voidaan ketjuttaa vaikka kymmeneen vaiheeseen jolloin sen oikean omistajan selville saaminen välttämättä ei ole kovinkaan helppoa

nyt kun me näemme mihinkä suuntaan elinkeinoelämän ja varsinkin vientiteollisuuden tilanne on menossa on hyvin perusteltua että osana raamiratkaisua on päätetty siitä että se astuu vuoden alusta voimaan

se toteutuu myöhemmässä vaiheessa joitakin vuosia myöhemmin mutta tämä on kohtuullinen etuus siitä ja hyvin pieni rasitus valtiolle kaiken kaikkiaan että näin tapahtuu

komission tuleekin arvioida säännöllisin väliajoin sääntelyn tuloksellisuutta selkeyttä ja kehittää järkevän sääntelyn periaatteitaan ja käytänteitään

laina kreikalle ja lainatakaus irlannille ovat pitäneet laivan pinnalla ja tiukennukset yhteiseen talouspolitiikkaan ovat vahvistaneet laivan ohjausta

sitten vielä edustaja ruohonen lernerille täytyy sanoa että on täysin selvää että kun vaalirahoituslainsäädäntö on hyvin yksityiskohtaista jossain määrin tulkinnanvaraistakin niin ei ole presidentinvaaleissakaan yllättävää että joudutaan käymään dialogia sekä tarkastusviraston että ehdokkaan kampanjaorganisaation välillä

mielenkiintoista on kuitenkin se että valtiovarainvaliokunnan verojaosto on tukenut näitä alkoholiveronkorotuksia tarkoituksenmukaisena toimenpiteenä hyvin selkeästi tähän asti

tietysti se koskettaa kaikkein voimakkaimmin nimenomaan metsäteollisuutta ja sielläkin on semmoisia tilanteita että erilaisella laskentatavalla kuin on aikaisemmin käytetty on saattanut olla joitakin yksiköitä jotka ovat jääneet ulkopuolelle ja joitakin jotka ovat nyt sisäpuolella

eli vaikka luovuttaisiin hallintarekisteristä niin jos joku haluaa kytkeytyä jonkun omistusketjun taakse sen todellisen omistajan löytäminen ei ole kovinkaan helppoa

ulkopolitiikassa merkittävä päätös tehtiin niin että presidentti tekee päätökset mutta yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa eli vain yhdessä saattoi syntyä päätöksiä

erityisesti kasvun ja työllisyyden kannalta tärkeiden pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä on vahvistettava hallinnollista taakkaa purkamalla

arvoisa puhemies

tällä kertaa kannattaa kuitenkin lukea valtiovarainvaliokunnan mietintö jossa on varsin pitkä kappale valiokunnan arviosta ja tässä arviossa kiinnitetään huomiota mustan pimeän tuonnin ja tullittoman tuonnin vaikutukseen suomessa

ennen luottamuksellisen viestin suojaan puuttumista on yhteisötilaajan ryhdyttävä seuraaviin toimiin yrityssalaisuuksien paljastamisen ehkäisemiseksi

jos pyydetään täydentäviä tietoja niin siitä ei pidä antaa semmoista kuvaa että siinä olisi jotain hämärää vaan siinä pyritään pelkästään selventämään ja varmistamaan että tiedot ovat oikeita

nyt pykälää ei ole tarvinnut muuttaa mutta haluaisin kiinnittää huomiota siihen että perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt tulkinnan osalta huomiota siihen että kun päätöksiä tehdään on löydettävä herkkä tasapaino ja samalla oikea tasapaino jossa yhteiskunnan toiminnot poikkeusoloissa voidaan turvata mutta kuitenkin samalla kunnioitetaan perusoikeuksien suojaa mahdollisimman täysimääräisesti

arvoisa puhemies

kaiken tämän jälkeen luultiin että asiat ovat kunnossa mutta kuitenkin saatettiin todeta perustuslaissa valuvika joka johtui kahdesta seikasta

arviolta neljätoista neljäkymmentäviisi ja edustajat ovat tietoisia että periaatteessa pitää varautua mahdollisiin muihinkin istuntojen kesken oks arvoisa puhemies

puhemies

tärkeätä on myöskin sitten päätösten seuranta ja on toivottavaa että oikeuskanslerinvirasto tekee päätöksensä kanteluista mahdollisimman nopeasti koska nopea reagointi on aina hyödyllistä

hän puheenvuorossaan totesi myöskin sen että ekpn pääjohtajan ilmaisu siitä että likviditeetti ja rahoitus turvataan kaikissa tilanteissa oli yksi tekijä joka laukaisi kriisiä